pääministeri te puhuitte työstä kauniisti

nyt on käynnissä lfa uudistus joka tulee antamaan oikeutta suomalaisen maataloustuotannon olosuhteille koska se tehdään ihan puhtaasti luonnon olosuhteiden perusteella

ensinnäkin meillä on nyt oikeuskanslerin kanssa keskustelut käynnissä koska me valmistaudumme siihen että jos tarve todella tulee niin verkkokalastuskielto sitten alueelle säädetään

sitten vaan niin kävi että tuolla ministeriössä kuuden eri perustuslakijuristin kanssa käytiin tätä yhdessä läpi ja myöskin eduskunnan pääsihteeri oli paikalla

yli kahden tunnin käsittelyn jälkeen tulimme siihen lopputulokseen että minulla ei ole ministerinä muuta vaihtoehtoa kuin antaa tästä esitys joka peruuttaa sen minkä valiokunnan puheenjohtajana olin ollut tekemässä

pääministeri mistä tulee tämmöinen tieto

näistä kalanpyydyksiin kuolleista norpista olen saanut metsähallituksesta tarkan tiedon

elämä vain on tällaista

se on tärkeä asia

valiokunnan puheenjohtaja tuija brax jo täällä hyvin perusteellisesti selvitti mikä on se tarkoitus jonka takia tämä tarkastusvaliokunnan mietintö ja lausunto on tehty

ensimmäinen kysymys on nimenomaan se että eduskunnalla on oikeus saada riittävät ja oikeat tiedot siitä mihin suomi nimenomaan tässä tapauksessa on sitoutunut euroopan vakausjärjestelyihin liittyvien ratkaisujen yhteydessä

tätä tilannetta huomattavasti vaikeuttaa se että näitä vastuita syntyy muutakin kautta kuin euroryhmän huippukokouksissa tehtävillä päätöksillä

ensinnäkin tämä kalastusneuvos eija kirjavaisen johtama työryhmä tekee raportin ja selvityksen siitä mitä sillä alueella on nyt tapahtunut tämän kevään aikana ja sen jälkeen katsotaan mitkä toimenpiteet ovat välttämättömiä

tämä tietojensaantioikeus ja sen pohjalta päätöksenteko on ollut itselläni aika monta kertaa mielessä kun puheenjohtaja braxin kanssa olemme viime vaalikaudella istuneet eun ministerivaliokunnassa joka perjantaiaamu

siis tämän tyyppistä selvitystä pitää tehdä yhteistyössä riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa että ne olosuhteet olisivat mahdollisimman hyvät norpan pesinnälle ja norpan elämälle norpan toimeentulolle siellä

samalla tavalla edustaja kopra linjasi että kun viime vaalikaudella asetettiin tietty työryhmäporukka valmistelemaan näitä lakipykäliä niin muka sen pohjalta minä kannan tästä vastuun

sama käytäntö jatkuu nyttenkin että suullisen selvityksen perusteella pitkälti tehdään niitä päätöksiä mihin hallitus seuraavalla viikolla tai suomi seuraavalla viikolla euroryhmän kokouksessa sitoutuu

eli se ei ole pelkästään kiellosta kiinni vaan tarvitaan se kokonainen yhteinen tahtotila ihmisten toimesta että norppa suojellaan ja sitä työtä tehdään nyt

minä en luota siihen että pelkkä kielto toimisi tilanteessa jossa saimaan alueen ihmiset kokevat oikeuksiensa yli kävellyn jo kahteen kertaan ensin rantojensuojeluohjelmalla ja sitten sen jälkeen naturassa

silloin tätä järjestelmää kyllä pitää jatkossa miettiä myöskin euroopan unionin päässä että luodaan edellytykset sille että jäsenmaissa tehtäville päätöksille on olemassa riittävät tiedot

senkin ymmärrän mutta kun on näin suurista asioista kysymys kun puhutaan miljardien eurojen sitoumuksista niin se ei voi tapahtua yksinomaan tiettyjen suullisten selvitysten mukaan

arvoisa puhemies

tässä salissa tuskin kukaan silloin kun päätöstä tehtiin tiesi tai arvasi edes että kolmentoista vuoden kuluttua tämäntyyppinen yhteisvastuu toteutuu jonka nimenomaan eun perussopimus kieltää

sehän tässä tämä kaikkein suurin muutos on että toimitaan koko ajan toisin kuin se perussopimus määrää jonka pohjalta suomesta aikanaan liittymispäätös tehtiin

nyt sitten näyttää siltä että euroopan unionin alueelle ei rahoitusvakautta uskottavuutta luottamusta kyetä rakentamaan jos ei tehdä päätöksiä poliittisesta unionista yhteistyön tiivistämisestä

tähän suuntaan näyttää selkeästi menevän saksa jossa on ollut cdun puoluekokous eli liittokansleri angela merkelin puolue on pitänyt kokouksen jossa on hyväksytty suurella yksimielisyydellä poliittisen unionin syventäminen ja sitä kautta sitten luodaan euroopan unionista liittovaltio

ensin lähdetään liikkeelle kuntatasosta valitetaan kunnanhallituksen tai vastaavan päätöksestä sitten päästään alioikeuteen ja siitä mennään vielä eteenpäin

tässä on kysymys erittäin suuresta asiasta ja nyt todella toivon että hallituksen suunnalta eduskuntaa informoidaan ja suomessa järjestetään myöskin aikanaan jos tälle tielle joudutaan kansanäänestys

kysymykseni kuuluu olisiko nyt syytä käynnistää valmistelu siitä tarvitaanko meillä todella näin monta valitusporrasta koska sitä kautta voitaisiin huomattavasti säästää kun me tiedämme kuinka tukkoinen meidän oikeuslaitoksemme tänä päivänä on

tuolla strasbourgissa euroopan neuvoston kokouksessa viime viikolla taas kuulimme kuinka pitkät käsittelyjonot sielläkin on ja nimenomaan siitä syystä että meillä nämä asiat eivät täällä valmistu saattaa mennä kaksi kolme vuotta isojen asioiden käsittelyyn

tavallaan tätä kautta yritetään sitten pistää kuriin euromaat jotka euroon jatkossa kuuluvat koska olen aivan varma että kaikki maat jotka nyt ovat eurossa eivät siellä tulevaisuudessa ole eikä ole syytäkään olla ainakaan näillä kriteereillä tai sanotaan näillä taloudellisilla pelisäännöillä joita niissä maissa valitettavasti on noudatettu

voitaisiinko tätä kautta helpottaa että valitusasteita vähennettäisiin

ministeri lehtomäki jo totesikin että todella tämä ikävä tapaus joka sekin on liikaa on alueella joka ei ollut norppatutkijoiden mukaan sitä norpan aluetta jota pitäisi suojella

kysymyksessä on euroopan unionin tiivistäminen ja liittovaltiokehitykseen kantaa ottaminen ja siinä sitä sitten onkin keskusteltavaa jatkossa

siinä mielessä tämän työryhmän joka nyt työnsä aloittaa tehtävänä on katsoa missä se alue jatkossa on tarvitaanko alueen laajentamista niin kuin todennäköisesti tarvitaankin

meillä pitää olla vuosittain tarkat tiedot siitä mitkä ovat ne suomen vastuut kuinka monta miljardia euroa pääomia ja siihen liittyviä korkoja ja kuluja

me olemme nyt aloittaneet sen kampanjan viime vuonna tänä vuonna jolla me muokkaamme ihmisten asenteita koska vielä toistan sen kielto on varmasti yksi käyttökelpoinen keino mutta ei se toimi jos ei se ole ihmisten asenteissa että he noudattaisivat tätä kun emme me pysty rannoille pistämään poliiseja valvomaan toimiiko se vai eikö se toimi

se toimii niin kauan hyvät kollegat arvoisa puhemies kun ketjussa voidaan ne kustannukset välittää eteenpäin

mutta nyt kun puhutaan elintarvikeketjusta ja tuottajasta niin ei ole olemassa järjestelmää jos ei sitä luoda jolla pystytään nousevat kustannukset siinä ketjussa viemään eteenpäin

tämä on se perusongelma joka minusta pitäisi rehellisesti todeta eikä leikkiä että pieni yritystoiminta voi vastata samalla tavalla kustannuksista kuin suuret yritykset jotka kykenevät välittämään sen kustannustaakan eteenpäin

tämä vapaakauppasopimus usan kanssa liittyen elintarvikkeisiin on todella haastava koska meillähän euroopassa ja suomessa koko ketju pellolta pöytään on täysin jäljitettävä

usassahan lähdetään siitä että ketjua ei sillä tavalla valvota vaan sitten siinä ketjun loppupäässä suoritetaan sellaiset käsittelyt että siitä sitten saadaan turvallinen

ja tätä taustaa vasten senaatintorille kokoontui mittava joukko viljelijöitä ja heitä vastassa olivat hallituksen ministerit pääministeri ja valtiovarainministeri ja myöskin maatalousministeri

nyt minun kysymykseni kuuluu kun usan tuotanto pitkälti perustuu esimerkiksi hormoneihin minä olen ollut itse katsomassa että ennen kuin lehmiä lypsetään hormonipiikit annetaan jotta sitä maitoa saadaan entistä enemmän millä tavalla näissä neuvotteluissa kykenette sen estämään ettei näitä hormoneilla tuotettuja liha ja maito ynnä muita tuotteita tule suomeen ja eurooppaan koska minusta siitä me olemme täällä yksimielisiä

viljelijöitä ei saa rangaista siitä että meillä on venäjä pakotteet ja kaupan halpuuttaminen

minä olen jo maanmittauslaitoksen ohjeistanut auttamaan nimenomaan niiden vesialueiden rajojen kalastuskuntien rajojen selvittämisessä jotta voidaan ne loputkin sopimukset saada neuvottelun alle jotka ovat sen takia kesken että rajat ovat epäselvät

omassa vastauspuheenvuorossani kritisoin nimenomaan tätä verotuksen tuomaa epävarmuutta ja väärää ohjausta joka liittyy turpeen verotukseen

mitä aiotaan tehdä että tämä kilpailukykyinen toimintaympäristö tälle metsäsektorille saataisiin ja saataisiin niitä uusia työpaikkoja jotka kerta kaikkiaan välttämättä tarvitaan

nyt vetoan teihin ministeri

nyt kun metla ei millään suostu siihen että senkin pitää jatkossa hankkia ulkopuolista rahoitusta niin puuttukaa nyt ministeri siihen ettei tämä hanke kaadu tähän

suomen tavoitteena on myöskin saada kansallinen päätösvalta siitä missä laajuudessa ja mitä eussa hyväksyttyjä muuntogeenisiä lajikkeita jäsenvaltio saa alueellaan viljellä

tämä on siinä mielessä hyvin lupaava hanke että komission puheenjohtajan barroson omaan toimintaohjelmaan tämä tavoite sisältyy ja silloin yleensä kun komission puheenjohtajalla on tällainen tavoite on lupa odottaa että se myöskin käytännössä toteutuu

tällä lakiesityksellä me nyt sitten varaudumme muuntogeenisten lajikkeiden mahdolliseen viljelyyn tulevaisuudessa jos niitä joku suomeen tuo ja jos suomi aikanaan siihen päätyy kun vallan tänne saamme että niitä suomessa yleensä viljellään

tällä hetkellä eun hyväksymismenettelyssä on suomen olosuhteissa viljelykelpoinen muuntogeeninen paperiteollisuuden tarpeisiin jalostettu peruna jonka tärkkelyspitoisuutta on paranneltu

tämä olisi todennäköisesti ensimmäinen sellainen lajike joka soveltuisi suomen viljelyolosuhteisiin ja sitä taustaa vasten olemme tämän hallituksen esityksen tänne eduskuntaan tuoneet

tässähän on kaiken aikaa nyt yritetty toimia niin ministeri korkeaojan aikana jo että ei pistetty kuitenkaan voimaan sitä järjestelmää jonka maatalousvaliokunta silloin sääti jotta ei syntyisi sitä tilannetta että me joutuisimme niin sanotusti takaisinperinnän kohteeksi

ja nimenomaan se takaisinperinnän vaara on ollut itsellänikin se kaikkein tärkein argumentti sille että lainsäädäntöä on pakko muuttaa jottei synny sitä tilannetta että me joudumme tuomioistuimeen ja siitä useimmiten jos siellä asia hävitään joudutaan myöskin sitten korvauksiin

kalmari puheenvuorossaankin totesi

mutta tähän väliin sanon että itsekin pidän erittäin tärkeänä sitä että kuluttajilla jatkossa on tiedossa ainakin sellainen informaatio mitkä tuotteet eivät ole geenimuunneltuja

viljelyä koskevien säännösten noudattaminen mahdollistaa hallitun muuntogeenisten viljelykasvien viljelyn ja silloin pystytään vastuukysymykset sekoittumistapauksissa hoitamaan

arvoisa puhemies

ihan lyhyesti kommentoin erittäin hyviä ryhmäpuheenvuoroja

tässä on vaan kysymys siitä että jos tapahtuu sekoittumista ja tapahtuu niin että se ei ole viljelijän oma syy niin silloin valtio astuu korvausvelvollisen korvauksen maksajan sijaan

kiitos ensinnäkin jokaiselle ryhmäpuheenvuoron käyttäjälle erittäin asiallisesta hyvin tärkeiden näkökohtien esiin nostamisesta

vilkuna nosti esille sen tosiasian että ravinteiden kiertokulku kuluttajan huomioiminen mutta ennen kaikkea että valta on sillä jolla on vesi energia ja ruoka ja näin se vaan tulevaisuudessa on mitä suurimmassa määrin

sen lainsäädännön mukaan geenitekniikalla jalostettuja lajikkeita voidaan markkinoida jos niiden levittämisestä ihmisten ja eläinten keskuuteen tai ympäristöön ei aiheudu vahinkoa

ministeri totesi omassa puheenvuorossaan että olemme kymmenen vuoden takamatkalla liikenteessä

oletteko te valmistautumassa siihen että hallitus alkutalvesta tekisi sellaisen paketin jolla voitaisiin tätä meidän talouden kuvaa muuttaa elvyttämällä siltä osin kuin se on järkevää

hänen pitää ilmoittaa naapureilleen ja viisas viljelijä ilmoittaa mahdollisimman monelle koska se rinnakkaiselämä on siellä maaseutukylässä myöskin otettava huomioon

tarkoitus on vielä vuoden loppuun mennessä tähän ratkaisu löytää samalla joukolla joka haki ratkaisuja liiallisen byrokratian purkamiseen pienelintarvikesektorilta

sitten kysyisin mikä on destian tilanne

ollaanko sitä myymässä vai ei

piirainen esitti kysymyksen voisiko lapin yliopiston alaisuudessa aloittaa esimerkiksi kainuussa matkailuun ja ruokaelämyksiin liittyvän koulutus ja kehittämishankkeen

maaseutuelinkeinoviranomainen ja elintarviketurvallisuusvirasto evira pitävät sellaista tilastoa sellaista internetsivua josta jokainen voi käydä katsomassa missäpäin suomea ja kuka viljelee ja minkä verran ja mitä viljelee